aktiivitoimenpiteisiin ja moniammatillisiin palveluihin siirtyminen tai pääseminen vaatii hyvin toteutetun tiedonsiirron ja palveluohjauksen

laki tulee kuntien tueksi tässäkin suhteessa muun muassa velvoittamalla palvelu tai kuntoutussuunnitelmien laatimiseen

kaiken kaikkiaan tämä laki on hyvä alku suomalaisen terveydenhuollon vahvistamiselle ja muuttamiselle ja ehkä myöskin kasvavien terveyserojen vähentämiselle kun se velvoittaa kunnat ja yhteisöt entistä selkeämmin toteuttamaan toimenpiteitä

järjestyslaki on kuitenkin aikaan ja järjestämislaki on kuitenkin aivan välttämätön jotta saamme myöskin tutkimus ja rahoitusjärjestelmät vähän nykyistä selkeämmiksi ja vahvistamme lisäksi niiden vaikuttavuutta

suomen asema puolustuspoliittisena ja kansan kokoon nähden myöskin maantieteellisenä tyhjiönä eun koillisrajalla ei ole asema johon meidän tulee jäädä

pohjoismainen yhteistyö eun ja ykn todellinen vaikutusvalta eun turvatakuut tai voima puolustus ja kriisinhallintatoiminnassa ovat hyvä toimintaympäristö

ne eivät kuitenkaan riitä maamme puolustamiseen siksi tarvitaan yhteistyökumppani jolla on aidosti kykyä olla tukena ja joka auttaa myös uhkien etukäteisanalysoinnissa

tennilä täällä salissa jo sanoi yhteiskuntarauha tehdään parantamalla kansan hyvinvointia huolehtimalla työttömistä köyhistä ja niin edelleen

olen samaa mieltä ja juuri siksi olen huolissani maamme asemasta yhä vahvemmaksi kasvavan ja yltiöuhoavan sekä historiaa poikkeuksellisesti tulkitsevan patrioottisen suurvaltion vierellä kansan hyvinvointi kun ei siellä näytä olevan prioriteettilistalla ensimmäisten joukossa

kolme alueellista ilmapuolustusjärjestelmää kehitetään yhteistyössä valko venäjän armenian ja keski aasian yhteistyömaiden kanssa

huolimatta maansa infrastruktuurin ja kansalaisten hyvinvoinnin epätasa arvoisuudesta sekä taloustaantumasta johtuvasta lisäkurjistumisesta aikoo venäjä myös vahvistaa armeijaansa lapsikadettien koulutusta patrioottinuorison toimintaa

sotalaivastoa aiotaan laajentaa rakentamalla nykyisen lentotukialuksen seuraksi lisää laivastovoimaa vartioimaan kaikilla merillä maan kansalaisten turvallisuutta ja etuja

venäjän geopoliittinen asema ja kansalle annettujen johtajien hallintotapa sekä talous yhteiskunta että sotilasasioissa on jo nyt osoittanut maailmalle toiminta arvonsa ja ikävä kyllä myös sen miten se ymmärtää korruption kansainväliset sopimukset ja miten se haluaa ratifioida tai noudattaa niitä

eun tahto pitää venäjä tasa arvoisena ja tasaveroisena kumppanina vaikeutuu kun venäjä nykytoiminnallaan haluaa itse eristää itsensä muusta maailmasta

eun ja uuden euroopan parlamentin pitäisikin ottaa nykyistä selkeästi aktiivisempi ote suhteessa venäjään ja sen talous ja varustelutyökaluihin ei pelkästään ympäristöasioihin

itämeren kaasuputket antavat myös sotilastoimintaa hyväksytymmän oikeutuksen tuoda sota alukset suomenlahdelle valvomaan putken turvallisuutta toivottavasti toimimaan myös öljykatastrofin siivouksessa ja varsinkin maksamisessa

arvoisa puhemies

puolustustahdon kriisinhallinnan kansalaistaitojen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen perinne on oman kansamme vahvuus sekä kansallisesti että kansainvälisesti

maamme geopoliittinen asema vaatii energiaomavaraisuutta sekä omissa käsissä olevan len to meri ja rautatiekaluston yhteiskuntatoimintojen ja kaupan varmistamiseksi

herra puhemies

huolimatta puolustusselonteon edellistä versiota tiiviimmästä sivumäärästä olen erittäin iloinen siviilikriisinhallintaa ja kansallista turvallisuutta sekä huoltovarmuutta käsittelevistä osioista

terrorismin ja tarttuvien tautien leviäminen lähialueillamme ihmiskauppa ja laittomat rajanylitykset schengen alueelle ovat toimenpiteitä ja kansainvälistä yhteistyötä vaativaa realismia eivät enää naureskelua ja vähättelyä aiheuttavia uhkakuvia

jo pelkästään viisumivapaus venäjältä suomeen ja sen raja alueiden tai siis maamme raja alueilla lisääntynyt tuberkuloosi on kansallinen uhka ja riski

herra puhemies

miten taataan tai turvataan yritysten syntyminen jotta työpaikkoja voidaan luoda myös matalapalkka aloille kansantaloutta nostavasti silloin kun tämä taantuma jonain päivänä kääntyy

mikä olisi täällä salissa olevien ihmisten mielestä se ala jolla me loisimme uuden nokian kaltaisen osaamisalueen suomelle ja jolla myös aidosti olisi markkinoita maailmanlaajuisesti

itse olen huolestunut siitä että tekniikan biotieteiden ja kemian osaaminen suomessa näyttää kyllä olevan pitkälle eläköityvien ihmisten käsissä ja jos joku keksisi jonkun uuden innovaatioalan millä voitaisiin turvata sekä kansan tai kärjen viime päivien viennin sisältö niin ottaisin sen tiedon mielelläni vastaan

kansainvälinen yhteistyö on keskeinen tekijä myös itämeren alueen siviilikriisinhallinnassa

ensinnäkin tämän asian politisoiminen on täysin asiatonta

itämerenmaiden puolan suomen saksan ruotsin tanskan ja venäjän yhteistyö itämeren laivaliikenteen ja riskien lisääntyessä on otettava nykyistä konkreettisemmin haltuun

näissä tämän päivän keskusteluissa jotenkin tämä poliittinen osuus tässä reumasäätiö asiassa tulee erittäin ikävällä tavalla esiin koska nyt meidän pitäisi aidosti keskittyä siihen miten reuman hoito suomessa ylipäätään järjestetään ja siihen ei todellakaan kuulu puoluepolitiikka

massiivinen öljykatastrofi tai laaja räjähdysonnettomuus yhteentörmäysten yhteydessä on erittäin todennäköinen toimivasta merivalvonnasta huolimatta

perusterveydenhuollossa on kyettävä heti ohjaamaan hoitoon intensiivistä reumahoitoa vaativat potilaat ja heidän tulee päästä välittömästi toimenpiteisiin

yhteisten strategioiden luomisessa katastrofiharjoitusten järjestämisessä pelastus ja öljyntorjuntakaluston käytössä sekä systemaattisessa haverin ehkäisyssä on todella ryhdyttävä sanoista tekoihin

lapsireumaortopedian erikoisosaamiseen liittyvä koulutus ja erikoistumisopetus on myös toteutettava nykyistä aktiivisemmin mutta myöskin peruspediatrian neuvola ja kouluterveydenhuollon ammattilaisten reumadiagnostisoinnin tasoa ja hoidon osaamista sekä oirekuvan muutosten ymmärtämistä on lisättävä

myöskään suomalaisten lobbareiden ajama venäjän ja saksan välinen kaasuputki matalassa itämeressä ei mielestäni ole mikään pelkkä ympäristökysymys vaan se on mitä suurimmassa määrin myös puolustuspoliittinen ja merialueemme haveririskiä lisäävä kysymys

arvoisa puhemies

viitamies täällä aikanaan mainitsi että vertaistuen tarve on yksi kaksi erioma perheiden e

se on myös perusteltu syy venäjälle tuoda itämerelle säännöllisesti partioivat sota alukset ja sukellusveneet turvaamaan ja vartioimaan putkea mahdolliselta häirinnältä

enää ei lapsireumaperheiden tärkeä oikeastaan jaksamiseen liittyvä osa reumalapsen hoitoa ja näin todella onkin

lisäksi kaasutoimituksin lisätään saksan ja euroopan riippuvuutta venäjän energiatoimituksista nykyisestään huolimatta siitä että projektia on markkinoitu kaksisuuntaisena energiaputkena

tämän vuoksi on tärkeää että erityisosaamiskeskukset ja reumahoidon koordinaatioyksiköt järjestävät yhteistyössä edelleen koko perheen sopeutumisvalmennusjaksoja juuri sairastuneille ja seurantajaksoja kroonisesti sairastaville

suomenkin eteläiset hallintokeskukset ovat hieman liian yksipuolisesti jo tänä päivänä venäjän kaasun öljyn ja kivihiilen varassa

omavaraisuus energian tuotannossa on tärkeä osa maamme huoltovarmuutta samoin kuin itämeren huoltoreitti tavarantoimituksissa ja ulkomaankaupassa

hiltunen täällä ihmetteli mistä sairaanhoitopiirit ottavat rahaa heille siirtyvien reumapotilaiden hoitoon vaikeassa taloustilanteessa

siinäpä se

vaikka maatamme ei tällä hetkellä uhkaakaan suoranainen sotilaallinen vaara huoltovarmuutemme voi kärsiä osana isompaa ja laajempaa konfliktia terroritekoa tai esimerkiksi voimanosoitusta

se oli osaksi juuri tämän takia miksi sairaanhoitopiirit päättivät hoitaa potilaat omalla tontillaan itse eivätkä maksaneet hoitoa heinolassa

heinola onkin faktisesti hoitanut lähinnä lähireumapotilaat kokonaan sekä osin kymenlaakson ja mikkelin sairaanhoitopiirin potilaita

mahtaisiko energia olla myöskin tällä hetkellä ase mikäli tietyt valtiot haluaisivat liittyä nopeammin natoon

yleinen asevelvollisuusikäisten valmiuskoulutus ja siviilipalveluskoulutuksen täsmentäminen yhteiskunnan tukitoimien turvaamiseen liikenne ja merionnettomuuksien avustamiseen tietotekniikan terveydenhuollon ja logistiikan tehtäviin nivoisi siviilipalveluksen entistä selvemmin tukemaan aseellista ja kansallista turvallisuustointa ja motivoisi myöskin kertausharjoituksiin joita muun muassa lisääntyneiden puolustusmäärärahojen turvin voidaan sekä ase että siviilipalveluksen suorittaneille entistä paremmin järjestää

hoitoa ei saa jatkossakaan eikä laadunkaan takia oikeastaan voikaan hajauttaa harkitsemattomasti ympäri maata ja juuri sen vuoksi on päätetty ehdottaa että tämä erityisosaamista vaativa reumahoito todella keskitetään kolmeen yksikköön

keskustelussa kelan vastuusta sairaalan säilyttämisessä on epäilty että kela on tahallaan ajanut reumaa alas lopettamalla kuntoutuksen oston

reuman lopetettua aikuisreuman kuntouttava hoito järjestetään jatkossakin kuntoutuslaitoksissa

esimerkiksi apila ja kruunupuisto olivat jo niitä laitoksia jotka reumasairaalan lisäksi hyväksyttiin kuntouttavaksi paikaksi

tällä hetkellä esimerkiksi kera

ne voi taas se raha mikä on mennyt näiden potilaiden mukana muun muassa voidaan nyt kaiken kaikkiaan siirtää käyttöön sitten muualle

tämän toiminnan lopettamisen takia kela seuraa erittäin tarkkaan miten sekä vaikeavammaisten potilaiden että harkinnanvarainen kuntoutus terapia ja hoito laadullisesti toteutuvat

ainakin helsingissä tehdään kalliita reumaleikkauksiakin joiden jälkeen fysioterapia hoidetaan pelkällä aanelosen jumppaohjeella

aluehallintoviraston ja valviran tehtävänä on jatkossa valvoa että potilaiden hoito todella järjestetään tässä muuttuvassa tilanteessa

tärkeää on myös valvoa miten se järjestetään yleisesti perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidon alalla

työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kuulimme itse asiassa laajasti eri tahoja myöskin eri yhteyksissä kuin tämän varsinaisen selvityksen kohdalla koskien tätä harmaata taloutta kaikkine siihen liittyvine ilmiöineen

tiedonsaanti ja tiedonkulku eri toimijoiden kesken ja muun muassa tullin puutteelliset toimintaoikeudet tietojen salassapitovelvoitteet oikeus käyttää ja siirtää löydetty tieto oikealle toimijalle sekä muun muassa työntekijäluetteloiden ja kiinteistörekisterien puutteelliset tiedot ovat edelleen ongelmia epäillyn harmaan talouden havaitsemisessa ja tutkinnassa

viranomaistoiminnan pirstaleisuudesta tulisikin todella päästä nopeasti tällaiseen aitoon poikkihallinnollisuuteen josta ainakin tällaiset tieto ongelmat varmasti nykypäivänä voitaisiin sujuvasti poistaa

kuten täällä on usein sanottu suomalainen yrittäjyys on aidosti vaarassa mikäli emme onnistu kitkemään esimerkiksi alihankintaketjujen väärinkäytöksiä joilla työn hinta kilpailutilanteessa saadaan niin alas että liiketoiminta ei enää teoriassakaan ole kannattavaa

tämän takia näiden viranomaisten sekä työsuojelutarkastajien työtä pitäisi tällä hetkellä resursoida todellisen tarpeen mukaan

verojärjestelmiä muokattaessa varsinkin kun kyseessä on ihmistyöhön perustuvat palvelut olisi tärkeää löytää sellainen taso muun muassa arvonlisäverolle jolla pimeän työn teettäminen tai virallisen palkan muuttaminen taskurahoiksi ja kulukorvauksiksi ei lisäänny

muun muassa hetemäen verotyöryhmän suunnitelmissa palvelujen alvin korottaminen sekä ennen kaikkea kotitalousvähennyksen pienentäminen lisäävät kyllä mielestäni todennäköisesti pimeää palkkatyötä sekä vähentävät selvästi valtion verotuloja ja sen lisäksi vielä työntekijän eläkekertymää

kansalaisille ja viranomaisille tarkoitetun nimettömän esiintymisen mahdollistavan paljastuspuhelinnumeron tai vihjepuhelinnumeron lanseeraaminen yleiseen tietoon saattaisi olla helppokäyttöisin ratkaisu viranomaisten tueksi vaikkakin muuten se tuo kyllä mieleen tällaisen isoveli valvoo aikakauden

toisaalta ehkä onkin tehokkainta ottaa käyttöön tällaiset konnien itse käyttämät tavat ja keinot

muun muassa rahanpesun tutkinnassa ja siihen liittyvän rikollisuuden tutkinnassa uskoisin että näillä kiinteistö ja yrityskauppa alueilla olisi mahdollisuus myöskin selvittää paljon enemmän taustoja kuin nykyään mikäli tiedonsaanti viranomaisten kesken ja myöskin ulkomailta tänne suomeen olisi sujuvampaa

tänä iltana on käyty tosi paljon keskustelua tämän lakiehdotuksen sisällöstä joten käsittelen tätä lähinnä yritysten ja yhteisöjen kannalta

yhteiskuntien perustoimintojen ja tiedostojen siirtyessä sekä kansallisesti että globaalisti yhä enemmän verkkoon on laki nähtävä myös yleistä tietoturvallisuutta parantavana ja sen väärinkäyttöä vaikeuttavana tai estävänä toimena

minusta

usan edustaja

laki myös suojaa työntekijöitä epäiltäessä mahdollista väärinkäytöstä

myös työnantajan omistamaa työkalua tuhonnut tai järjestelmän kaatumista edesauttanut työntekijä voidaan saada toimistaan edesvastuuseen

tietoturvan ja laitteiston romahtaminen voi jopa tuhota pienemmän yrityksen kokonaan esimerkkinä jo debatissakin esiin tulleet immateriaalioikeudet

päiväkiesitystä voi oikeastaan vieraita totesikin lakiesityksen tarkoittamia tunnistetietoja voi verrata kirjeen tai postipaketin osoite ja postileimatietoihin ja kirjeen ja paketin kokoon ja muotoon

olisin kuitenkin toivonut lakiin myös kirjausta vastaanotetun tiedon tutkimismahdollisuudesta tai mahdollisen ulkopuolisen vihjetodistetiedon tarpeellisesta selvittämisestä

mutta mihinkään vaivalloiseen prosessiin yrittäjät eivät kevein perustein ryhdy ja koska toiminnasta syntyy myös kuluja onkin tärkeää että lain toteutumisen seurantatyöryhmä huomioi myöskin yritysvaikutukset yhteisötilaajatyönantajille

oinonen ilmoitti ettei hän pääse hoitoon tarpeeksi nopeasti sairaankuljetusongelmien vuoksi

itse asun saarella missä pääsemme kyllä hoitoon mikäli lautat kulkevat oikea aikaisesti sairastumiseen nähden

toivonkin että tähän suomenlinnaan esimerkiksi kiireettömiin potilaskuljetuksiin tämän terveydenhuoltolain matkojen korvaamisen yhteydessä muistetaan puuttua ja muistetaan selvittää tämä asia niin että suomenlinnassakin asuvat voivat olla yhdenvertaisia hoitoonpääsyn ja sairaankuljetusten saamiseksi

meillä on ollut paljon keskustelua siitä että yksityiset putoavat tässä kilpailusta mutta itse en ole ihan sitä mieltä

arhinmäki muun muassa toi tässä esiin yksityisyyden suojan ja ammattilaisten henkilökohtaisen suojan tässä ammattihenkilöille tarkoitetussa rekisteriasiassa

mutta toivon että tässä keskustelussa huomioidaan se että meillä on kuitenkin valtakunnallisen katastrofivalmiuden ylläpitämiseksi pakko pitää ensihoidon järjestelmät yhteiskunnan käsissä niin että myös henkilöstön osaaminen ja valmiustila ja rekrytointi tarvittaessa onnistutaan toteuttamaan

te joskus frederik eli mainittuihin perusteluihin perustuvien syiden lisäksi haluaisin kyllä keskusteluun myöskin asiakkaiden ja työnantajien oikeudet selvittää työntekijän pätevyys sanktiot rajoitteet ja ammatinharjoittajan oikeudet harjoittaa sitä ammattiaan mihin hän ilmoittaa olevansa koulutettu

myöskin nämä perustelut että ihmiset haluavat suojata omaa henkilökohtaista tietokantaansa julkisuudelta tuntuvat pikkuisen kummallisilta koska puhelinluettelot facebookit deitti ja sinkkupalstat näyttävät kuitenkin olevan aika avoimia ja niistä löytyy kyllä myös terveydenhuollon ihmisten henkilökohtaisia tietoja

hallituksen esitys siirtää teon ylläpitämästä ammattihenkilörekisteristä osa julkiseen käyttöön internetissä on kieltämättä herättänyt mielestäni sanon näin myös terveydenhuollon ammattilaisena hämmästyttävän paljon hätääntyneitä reaktioita

kuitenkin jo tällä hetkellä soittamalla kirjeellä tai jopa sähköpostilla voi kuka tahansa suomalainen pyytää teosta sinne rekisteröityjen ihmisten ammattitietoja ja jopa selvittää lääninhallituksen tai teon antamat huomautukset ja näitähän ei muun muassa siinä suunnitellussa rekisterissä tule julki

siihen merkityt terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat saaneet tehtäväänsä asianmukaisen koulutuksen ja heille on myönnetty laillistus nimikesuojaus tai lupa ammatinharjoittamiseen

kuitenkaan tällä lakiuudistuksella ei todellakaan ole tarkoitus julkaista mitään valtakunnallista listaa esimerkiksi sairaanhoitajista vaan tämän rekisterin tarkoitus on sujuvoittaa työnantajien ja palvelun ostajien mahdollisuutta varmistaa työntekijän oikeus ammatin harjoittamiseen tai se että kyseessä on oikeasti koulutettu terveydenhuollon ammattihenkilö

lisäksi nimikesuojatut ammattilaiset erottuvat tämän rekisterin avulla kaiken maailman yleisterapeuteista joita vilisee muotisuuntauksista riippuen

tällöin asiakaskin voisi paremmin luottaa maksamansa tai saamansa palvelun laatuun

tässä hallituksen esityksen luonnoksessa ministeriössä erityisesti on korostettu että kyseinen lakiehdotus on tehty sitä silmälläpitäen että meillä on tulossa terveydenhuoltolaki ja siinä hallintoa koskevat uudistukset myöhemmin ja tämä tehty ehdotus perustuukin olemassa oleviin hallinnollisiin rakenteisiin

tämä lakiehdotus on erittäin hyvä lisä terveydenhuollon eri toimintatapojen järkeistämiseen ja perusterveydenhuollon roolin vahvistamiseen

lääkäripulan aiheuttamien hoitojonojen purkamisessa ja hoitoonpääsyn tehostamisessa tämä lakiluonnos on nimenomaan helpottava tekijä kuten kaikki ne joissa yritetään eri työntekijäryhmien toimenkuvia muuttaa hoitojärjestelmien sujuvoittamiseksi

on erittäin hyvä että tällainen rajattu lääkemääräysoikeus annetaan sairaanhoitajille optikoille ja suuhygienisteille

yksi ryhmä jota itse jäin kaipaamaan perusterveydenhuollon rajattuun lääkemääräämisoikeuteen oikeuttavaksi ovat fysioterapeutit

he olivat aluksi tässä mukana mutta valmisteluvaiheessa kuitenkin fysioterapeutit putosivat tästä pois ja itse asiassa yksi syy oli se että koska tämä lääkkeenmääräämisoikeus koskee vain rajattuja lääkkeitä niin on aika hankalaa määritellä mitkä lääkkeet fysioterapeuteille kuuluvat koska heidän potilas ja asiakasmateriaalinsa on kovin heterogeenista

kuitenkin lääkeaineoppi on fysioterapiaopinnoissa integroitu oppiaineiden sisälle ja tämä on

siinä siinä jäi virtailu

lääketietämys ja ymmärrys miten lääke ihmisessä toimii on joka tapauksessa äärimmäisen tärkeää myöskin hoitoreaktioiden ymmärtämisen kannalta

muutenkin toivon että tämän rajatun lääkkeenmääräysoikeuden saajista ja lääkeaineista tullaan myöhemmin määräämään asetuksella ihan samalla lailla kuin tästä erikoispätevyyden kouluttamisestakin ja syynä se että asetus on aina helpommin muutettavissa terveydenhuollon kehittymisen myötä toimivaksi eikä tarvitse aina avata koko lakia uudelleen

terveydenhuollon tehostamiseksi tarvitaan aitoja toimintatapamuutoksia ja erilaiset parityöskentelyt ja lääkkeenmääräämisoikeus erilaiset toimintamuodot joissa muutkin terveydenhuoltoalan henkilöt kuin pelkästään lääkärit voivat antaa määräyksiä laboratorio ja kuvantamistutkimuksiin ovat varmaan jatkossa arkipäivää myöskin suomessa

tässä fysioterapeutit ovat perinteisesti aina itsenäisesti toimineet julkisen sektorin lisäksi yksityisellä vastaanotolla joten terveydenhuollon jatkokehityksen yhteydessä palvelujärjestelmää kehitettäessä onkin tärkeää määritellä se miten lääkehoito opintojen sisällöt ja muut saataisiin vastaamaan sairaanhoitajien hammashygieenikkojen ja optikkojen oppimissisältöjä

tämän takia fysioterapeutin akuutti vastaanottotoiminta tuki ja liikuntaongelmaisille on jo yleistä suomalaisessa terveydenhuollossa ja lisäksi asiasta on runsaasti kansainvälisiä kokemuksia

ensikontakti on todellakin alentanut sairauspoissaoloja lähetteitä erikoissairaanhoitoon ja nopeuttanut paluuta työhön ja alentanut terveydenhuollon kustannuksia

sen vuoksi on erittäin hyödyllistä jatkossa tarkastella myöskin fysioterapeuttien oikeutta nimenomaan rajattuun tulehduskipulääkkeiden käyttöön

olisin kysynyt miten tällä hetkellä on tilanne yritysten oppisopimuskoulutuksessa ja millä aloilla sitä on jos sitä ylipäätäntä ottaen tällä hetkellä on

hyvät jäljellä olevat kollegat

koin jotenkin nämä puheenvuorot oman puheenvuoroni arvosteluksi mutta en suinkaan vastusta sitä että aivan varmaan valiokuntavaiheessa tulemme erittäin vahvasti huomioimaan kaikki asiat jotka puuttuvat yksilön omaan tietosuojaan mistä ei ole varmaan epäilystä keillään täällä salissa olevilla ihmisillä

mutta halusin tuoda sen toisen aspektin tähän keskusteluun

nimenomaan tietojen saanti työntekijästä tässä lisääntyvässä terapeuttiviidakossa on äärimmäisen tärkeää ja se että se tukee yksityistä yrittäjyyttä ei ole paha asia

lisäksi myöskin julkisella sektorilla jotta vältetään epäpätevien ihmisten hakeutuminen esimerkiksi kotipalveluun tämä kyseinen rekisteröinti suojaa asiakasta aivan selvästi

miten asiakkaan terveystietojen ja sosiaalipalveluihin vaikuttavien tietojen sähköinen kirjaaminen ja eri terveydenhuoltotasojen tai kunnan eri toimijoiden välinen sähköinen tiedonsaanti etenee

minulla ei ole todella mitään sitä vastaan että yksilön tietosuoja on avainasemassa kun tätä lakia valiokunnassa käsitellään

tulemme varmaan kaikki pitämään huolen siitä että se huomioidaan

mutta ei saa myöskään vähätellä sitä toista syytä minkä vuoksi tätä rekisteriä on päättynyt tulemisesta ja kysyäkseen ja asia lähetetään sosiaali terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunta antaa lausuntonsa oli vielä herkistelua varten esitellä varjostuksen neljäs toista asia kuin isoisten rata asia lähetetään hallintovaliokuntaan keskustelua

päättynyt t

lerkesulavat esitellään parrestoksen viidestoista sija

täällä on useissa puheenvuoroissa tuotu esiin yhtenä tällaisessa taloudellisessa vaarassa olevana säätiönä invalidisäätiö

tällaiset puheet saattavat usein muuttua totena esitettäviksi huhuiksi ja voivat aivan aidosti myöskin vaarantaa toiminnan luotettavuutta ja palvelumarkkinoilla mahdollisesti yhteistyötahojen yhteistyötoimintaedellytyksiä

se elää invalidisäätiön ammatillisen erityisoppilaitoksen tutkimusyksikön apuvälineosaamisen ja sairaala ja kuntoutusyhtiön tasapainoisesti hoidetun taloudenpidon perusteella tälläkin hetkellä ja voi olosuhteisiin nähden suhteellisen hyvin

perustutkimuksen työelämän osaajien ja soveltavan tutkimuksen yhteistyöllä on mahdollisuus löytää talousajatteluun prosessien sujuvuuteen ja uuden teknologian kehittämiseen uusia tapoja ja tuotteita

mutta haluaisin ihan sanoa siitä että nyt varsinkin kun eu palveludirektiivit mahdollistavat jatkossa entistä vapaamman hoitopaikkojen valinnan haluaisin todella toivoa että koko yhteiskunnan terveydenhuoltojärjestelmä hoidettaisiin mahdollisimman avaralla ja vahvalla taloudenpidolla

tällä sektorilla löytyy jo nyt mahdollisuus yritystoimintaan joka kannustaa esimerkiksi akateemiseen yrittäjyyteen

elinkeinoelämän rakenteiden muuttuminen raskaan alemman koulutustason vaativan teollisuuden siirryttyä kustannustehokkaampiin maihin usein myös lähemmäs asiakkaitaan on antanut suomeen mahdollisuuden kehittää erikoisosaamiseen perustuvaa yritystoimintaa kansainvälistymisessä sekä konsultti ja kehittämisaloilla

turva ala koulutus liiketoiminnan laskennan ja prosessien tehostaminen kansainvälisyyden osaaminen sekä ikäteknologia eräänlaisena uutena nokiana ovat toiminta aloja joihin kehittely ja laaja markkinointipohja sekä alkuvaiheen rahoitus olisi taattava vaikka ne eivät olekaan niin sanottua savupiippuyritystoimintaa

työmarkkinoiden työrauha vakaa ennustettava yritysympäristö ja osaavan työvoiman saanti ovat kilpailukeino silloin kun yritykset etsivät sijoittumismaata tai paikkaa pääkonttorille

maamme työllisyyden ja verotulokertymän kannalta on tärkeää että olemme pääkonttorien sijaintimaa emme myyntikonttorien keskittymä